kokoomuslaisten opetusministereiden aloittama ja menestystarinaksi kehittämä perusopetuksen laadun parantamishanke jatkuu myös uuden hallituksen toimesta

ainakin minä haluan tehdä lakeja jotka parantavat kuntalaisten ja äänestäjien asemaa ja se pohdinta siitä tehdäänkö tässä kansanedustajan kannalta parasta mahdollista lainsäädäntöä ei ehkä ole ihan asiallista tässä tilanteessa

sosiaali ja terveyspalveluiden järjestäminen ja uudistaminen on varmasti tärkein osa kuntauudistusta ja on äärettömän hienoa että tässä tärkeässä asiassa päästään viimein eteenpäin

tätä odotetaan kunnissa tätä odottavat monet kuntien asukkaat että me todella teemme toimenpiteitä joilla palvelut pelastetaan ja turvataan eri puolilla suomea

meidän täytyy tarkastella kansainvälistä kauppaa suomen viennin edistämistä työpaikkojen syntymistä hyvin laajasta näkökulmasta

puhutaan kouluterveydenhuollosta neuvolasta terveyskeskuksista vanhustenhoivasta keskussairaaloista ja nyt on hyvin tärkeää että muodostetaan todellakin kokonaisuus että sosiaalihuolto terveydenhuolto erikoissairaanhoito ja perusterveydenhuolto ovat jatkossa lähempänä toisiaan

edessä on useiden vuosien päähän ulottuva urakka

englanti on tietysti tärkeä kieli monilla alueilla mutta koko ajan korostuu pohjoismainen taloudellinen yhteistyö

onhan tämä olennainen osa myös tätä tärkeää kehittämistyötä

nimenomaan ruotsissa ja norjassa meillä on valtavasti potentiaalia erityisesti pienille keskisuurille yrityksille joiden voi olla hieman vaikeampi lähteä vieraisiin kulttuureihin ja kauas viemään omaa osaamistaan

aivan keskeistä urakassa on että kaikki työkykyiset ja työhaluiset suomalaiset saadaan töihin työssä jaksetaan ja nuorten syrjäytymistä ehkäistään tehokkaasti

meidän etumme nimenomaan on siellä se että me puhumme ruotsia päinvastoin kuin monet muut eurooppalaiset yrittäjät jotka siellä ovat

me kannamme vastuuta siitä että hoidamme taloutta luottamusta herättävästi niin että tulevatkin sukupolvet voivat olla ratkaisuistamme ylpeitä

arvoisa puhemies

meidän tiemme ei voi olla sellainen kreikan tie jossa hyvinvointi rakennetaan vaiheelle ja josta kansa lopulta maksaa kamalan hinnan kuten kreikan kansa nyt tekee

kyllä todellakin se että siinä äänestystilanteessa edustajan ei tarvitse saada niin paljon ääniä eri puolueiden on helpompi saada äänensä kuuluville ja päästä eduskuntaan on sitä että kansalaisten kuluttajansuoja paranee

opposition onkin aivan turha kritisoida euroopan velkakriisin patoamiseksi toteutettuja toimia mikäli kotimaassa ollaan valmiita harjoittamaan velkakierteeseen johtavaa löperöä talouspolitiikkaa

tämä on kummallista että kun täällä salissa käydään uudistavaa rakenteita ravistelevaa keskustelua on se aihe mikä tahansa niin keskusta jarruttaa

tässäkään tilanteessa te ette halua parantaa suomalaisten asemaa siinä tilanteessa että me saisimme äänemme kaikkialta suomesta paremmin kuuluville

kokoomuksen eduskuntaryhmä haluaa olla vahvasti mukana näissä talkoissa joissa isänmaan suunta ratkaistaan tuleville vuosille

kyllä minun mielestäni siinä on enemmän voimaa myöskin etelä savon näkökulmasta kun suurempi alue kymi ja etelä karjala tekee hartiavoimin työtä suuremman alueen puolesta

minä en ymmärrä miten tämä voi heikentää edunvalvontaa teidän mielestänne jos kerran alue suurenee

meillä viime kaudella ministeri risikon toimesta aloitettiin tosiaan tämä toimiva terveyskeskus ohjelma ja otettiin käyttöön terveydenhuoltolaki joiden tarkoituksena on vahvistaa perusterveydenhuoltoa ja on hyvin tärkeää että näitä viedään määrätietoisesti nyt tällä kaudella eteenpäin

meillä on osaavaa henkilökuntaa mutta toiminta on siinä mielessä eritasoista että samalla rahalla voi saada parempaa ja huonompaa hoivaa

täällä kun on keskustan puheenvuoroja kuunnellut on käynyt selväksi että keskustalla on nyt syntynyt tämä malli

nyt todellakin käsitellään hallituksen esitystä jossa aiotaan korottaa lapsilisää monilapsisille perheille mikä on jatkoa sille että korotus on jo tehty yksinhuoltajille

olen ymmärtänyt että teillä on ollut kahden vuoden aikana neljä erilaista mallia

vielä tämän lisäksi sinivihreä hallitus on korottanut pienimpiä äitiys isyys ja vanhempainrahoja johtuen siitä että tässä tilanteessa on katsottu että nämä perheet ovat eniten tuen tarpeessa ja näin on haluttu määrätietoisesti toimia

kovasti halutaan sitä että perusterveydenhuolto vahvistuu ennalta ehkäisevät palvelut vahvistuvat koska ongelmat ovat suuria eri puolella ja palvelut eivät kaikilta osin toimi

ja onko mahdollista että nämä perusterveydenhuollon palvelut todellakin sitten tämän mallin myötä vahvistuvat ja kuntalaiset voisivat siltä osin olla rauhallisin mielin

ainakin tuolla turuilla ja toreilla kun olen erilaisten perheiden kanssa keskustellut hyvin moni ymmärtää sen miksi nämä korotukset juuri tässä tilanteessa kohdennetaan niitä eniten tarvitseville

ministeri guzenina riksussa mukana

luonnollisesti me korotamme lapsilisiä ja sidomme niitä indeksiin kun tilanne on sellainen ja se tulee olemaan myös kokoomuksen tavoite jatkossa

tämä työryhmä joka selvitti lastensuojelun nykykäytäntöjä on tehnyt todella hyvää työtä ja on hienoa että meillä on nyttenkin valiokunnan käsittelyssä jo näitä ensimmäisiä esityksiä

liikenne ja viestintäministeriön määrärahat ovat ensi vuonna hieman suuremmat kuin tänä vuonna mikä on todella hyvä asia kuitenkin tässä vaikeassa taloudellisessa tilanteessa

kuulemisessa tuli muun muassa ilmi että hyvin paljon ongelmaksi on muodostunut oikeastaan semmoinen toimintakulttuuri mikä vallitsee kun lastensuojelutapauksia selvitetään

valtioneuvoston selonteko ruokapolitiikasta on todellakin ajan hermolla

lisäksi nämä kaikki jo aiemmin moneen kertaan mainitut eduskunnan tekemät lisäykset ovat todella tervetulleita muun muassa savonlinnan lentoliikenteen turvaaminen ensi vuodeksi on todella tärkeä asia etelä savolle

meidän poliitikkojen tehtävänä on luoda puitteet sille että suomalaiset voivat valita kaupassa puhdasta ja laadukasta ruokaa joka on tuotettu ympäristön ja eläinten hyvinvointi huomioiden

liikennepoliittisen selonteon valmistelu on käynnistynyt ja nyt on tietysti toivottavaa että me saisimme muutamia uusia hankkeita loppukaudestakin eteenpäin

meidän on huolehdittava myös siitä että suomalaisilla maatalous ja elintarvikeyrittäjillä on tulevaisuudessakin edellytykset tuottaa ruokaa joka täyttää nämä edelliset kriteerit

tässä yhteydessä on ehdottoman tärkeätä että jo ikuisuuksia keskustelussa ollut vitostien loppupätkä mikkelijuva myös etenee koska se on tällä hetkellä yksi niitä turvattomimpia tienpätkiä jossa on valtavan paljon raskasta liikennettä

se että me saamme uusia yrityksiä viemään myymään tuotteitaan ulkomaille sitä valtavan hyvää osaamista mitä meillä on on aivan avainkysymys ja siihen tarvitaan juuri sitä että me parannamme nimenomaan yritysten mahdollisuuksia kilpailla myös kustannuksilla eli parannamme kilpailukykyä

se mitä syömme kotona työpaikoilla ja kouluissa on elintärkeää kotimaisille ja erityisesti paikallisille tuottajille ja yrityksille

julkisen sektorin hankintaosaaminen on edellytys sille että kilpailutuksessa oikeasti otetaan muitakin kriteerejä huomioon kuin hinta

esimerkiksi kouluruokailussa lähellä tuotetun ruuan käyttöä voidaan lisätä kun pyydetään tarjous leivästä joka toimitetaan tietyn ajan kuluessa leipomisesta

tämä tänään käsittelyssä oleva ervvn vahvistaminen ja joustavoittaminen on kyllä tehtävä jotta kriisin leviäminen voidaan pahimmassakin tilanteessa ehkäistä mahdollisimman hyvin

meillä on kerta kaikkiaan oltava nytten laajempi valikoima keinoja käytettävissä

meidän ei myöskään pidä haikailla puolentoista vuoden takaisten päätösten perään ja miettiä mitä silloin teimme mahdollisesti väärin koska täällä moni katsoo taaksepäin

elintarvikealan yritykset luovat työpaikkoja ympäri suomea

ne ovat usein pieniä ja keskisuuria yrityksiä

tämä on muistettava kun kilpailutuksia julkisella sektorilla tehdään

kuitenkin kaikesta huolimatta näillä toimenpiteillä mitä tämän puolentoista vuoden aikana on tehty olemme pystyneet vakauttamaan tätä tilannetta ja estämään tämän kriisin leviämisen pahemmin

mutta nyt olemme tämän tilanteen edessä että joudumme katsomaan asiaa uudelleen ja elämään tässä hetkessä tekemään päätöksiä nimenomaan tässä hetkessä

osaamisella ja innovaatiolla luomme uusia tuotteita

ei auta että katsomme vaan taaksepäin

kokoomuksen mielestä on tärkeä että me pyrimme oikeasti vakauttamaan tämän euroopan talouden ja viennistä riippuvaisen suomen kannalta on äärettömän tärkeää että toimimme nyt aktiivisesti ja turvaamme työpaikat jotta hyvinvointimme säilyy

yksi suomalaisen ruuan kilpailukykytekijä on elintarviketurvallisuus

arvoisa puhemies

se mitä syömme ja myös se miten syömme on osa kulttuuriamme

arvoisa puhemies

tiedämme paremmin mistä syömämme ruoka on peräisin ja miten sitä on käsitelty

suomessa ei esimerkiksi käytetä jätevettä marjojen kasteluun kuten monessa muussa maassa maailmalla

tällä selonteolla hallitus osoittaa että se on omalta osaltaan valmis tähän työhön

nuorisotakuu on hieno juttu ja se on suuri askel nuorten syrjäytymiskehityksen pysäyttämiseksi

on erittäin hyvä että tämä nuorisotyöttömyys on otettu hallituksen keihäänkärjeksi ja se että tämä keinovalikoima on näin äärettömän monipuolinen jolla tätä vaikeaa nuorisotyöttömyyttä hoidetaan

yksinyrittäjissä joita on erittäin paljon yrittäjäjoukossa on merkittävää työllistämispotentiaalia jopa tämän taantuman aikana ja olen tehnyt aloitteen aikaisemmin siitä että yksinyrittäjien olisi mahdollista palkata ensimmäinen työntekijä ja saada tämä tuki määräaikaiseen työsuhteeseen vain tämän taantuman aikana millä pystyttäisiin työttömyyttä helpottamaan spesifisti rakennettuna tähän vaikeaan taloustilanteeseen

esimerkiksi kuukauden päästä koulunsa päättäville nuorille ei ole mitään seurantaa heidän sijoittumisestaan koulun jälkeen elleivät he ole ely keskusten toimenpiteiden piirissä

hyvät kansanedustajat

suurin osa niistä nuorista jotka kipeimmin tarvitsisivat tätä yhteiskuntatakuuta ei näy missään tilastoissa

täällä salissa talousarviokeskusteluissa on keskusteltu paljon talouskasvun välttämättömyydestä ja kilpailukyvyn vahvistumisesta ja se onkin erittäin tärkeä keskustelu

kysyisin myös sitä kun hallituksella on ohjelma naisyrittäjille uusille yrittäjille olisiko aika tehdä ohjelma yksinyrittäjille ja pohtia heidän problematiikkaansa ja miten voisimme tukea heidän jaksamistaan ja heidän elinkeinotoimintaansa

kasvu on orastavaa paitsi suomessa ja epävarmuus kasvaa myös lähialueilla ja tästä syystä tämä keskustelu on hyvin ajankohtainen myös ulkoministeriön hallinnonalalla

suomi tarvitsee kipeästi vientiä ja suomalaisyritysten kansainvälisen kilpailukyvyn edistäminen on entistä keskeisempi osa ulkoministeriön ja edustustojen työkenttää

tämä sopu on merkittävä saavutus näinä poikkeuksellisen vaikeina aikoina ja siinä on nähtävissä se yhteishenki joka on suomelle ollut keskeinen menestystekijä aiemminkin

team finlandin avulla ja kauppapoliittisin toimenpitein voidaan edistää tätä suomen talouden hyvinvointia ja talouden kasvua hankalissakin tilanteissa

mutta kun tässä edustaja tiilikainen epäili hallituksen yhteisrintamaa näissä asioissa niin minusta tämä poikkeuksellisella tavalla ja erityisen voimakkaalla tavalla antaa kuvan siitä miten vahva hallituksen tahto on talouden kestävyyden turvaamiseksi

muutamia kauppapoliittisia lukuja tähän alkuun